säästämisen ja leikkauksen vuoksi suomen tiestö esimerkiksi rapautuu ennätysmäistä tahtia vaikeuttaen kilpailukykyämme ja muun muassa lapsiperheköyhyys lisääntyy hallituksen päätöksien myötä

ottaen huomioon että kuntauudistuksen ta loudellisia vaikutuksia ei ole vieläkään arvioitu kuntatalouden ja julkisen talouden kestävyysvajeen kannalta hallituksen kuntauudistukseen ei voi suhtautua muuten kuin skeptisesti

eussa ei ole sujuvaa työvoiman liikkuvuutta byrokratian sekä maiden kieli ja kulttuurierojen vuoksi eu maat eivät käy riittävän aktiivisesti kauppaa keskenään eun suhdannesyklit ovat eri valtioilla täysin erilaiset laidasta laitaan eikä eu mailla ole yhteistä riskien jakomekanismia

eun kaltaisella yhteisellä valuutta alueella pitäisi olla yhtenäinen toimiva ja sitä myötä myös noudatettava talouspolitiikka joka kieltää ylivelkaantumisen ja keskinäisen velkojen takauksen

näitä pykäliä useimmat eun jäsenmaat eivät ole noudattaneet

miksi suomi siis vielä on tässä uppoavassa laivassa

ennen kaikkea meillä siellä itä suomen joensuun ympäristössä on elinkeinoelämä ollut huolissaan että mikä on tässä tilanne niin tästä haluaisin tietää

suomalainen hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys ja sen eteen pitää tehdä töitä ja hyviä ratkaisuja

perussuomalaisten ratkaisu olisi se että espanjan pankit pääomitetaan mutta suomi ei ole niissä maksutalkoissa mukana

lopuksi kannatan timo soinin tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle

arvoisa puhemies

myöhäisheränneenä arvelin muutaman sanan sanoa tuosta asiasta

edustaja heinonen on perustellut erittäin hyvin ja myös edustaja myllykoski toi esiin näitä asioita ja itsekin olen sen linjan miehiä että jonninjoutava järjettömyys pois näissä asioissa

tällä on myös elinkeinopoliittisesti ja matkailun kannalta vaikutusta tähän asiaan ja siitä syystä kyllä olen lämpimästi tätä tukemassa

täällä edustaja heinonen toi julki että hän siinä vaiheessa teki virheellisiä päätöksiä mutta totesi että täällä on osa edustajista ollut vielä tiukemman lainsäädännön kannalla

arvoisa puhemies

se on totta että kun tällainen nimike sieltä uupuu niin se on sinne palautettava ja hänellä oli erittäin hyvät perusteet tälle asialle

musiikilla on erittäin suuri merkitys myös terapiamuotona ja tällaista jos mitä on tässä maassa tuettava jotta saamme ihmiset takaisin tänne työelämään ja näin tuottamaan uutta jaettavaa yhteiskunnalle

herra puhemies

minua lähinnä huoletuttaa kun massat ja mitat ensi kuun alusta muuttuvat tässä maassa ennen kaikkea tiestön kunto ja näihin siltoihin kohdistuvat rasitteet ja niihin suunnitellut rahat

näihin kannattaisi hallituksen nyt erityisen huolella paneutua ja tarkistaa vielä sitä tilannetta koska se hyöty mitä on laskettu siitä ei näillä lukemilla kyllä toteudu ei vuosikausiin

toinen asia on yksityistiet raaka aineet hankitaan sieltä samoin kauppapuolen palvelut ja muut toteutetaan näillä alemmilla tieverkoilla sinne kaivataan lisää rahoitusta

ja tietysti sitten otan esille tämän polttoaineen veronpalautusjärjestelmän että onko se lopultakin jo työkalupakissa siellä kun raskas liikenne joutuu suuriin vaikeuksiin ja ongelmiin niin kuljetuselinkeinolle annettaisiin uusia eväitä asioille

arvoisa puhemies

siellä puhutaan tutkimuksesta paljon mutta suomessa on erittäin suuri määrä keksijöitä ja heillä on hyviä ideoita

muun muassa minua on lähestynyt eri puolilta suomea näitä keksijöitä ja he ovat tehneet omia esityksiä muun muassa että aikuiskoulutuskeskuksiin järjestettäisiin semmoinen mahdollisuus jossa sitten jalostettaisiin näitä

mitenkä suhtaudutte tähän asiaan

ollaanko näihin niin sanottuihin sivukuluihin pikkuhiljaa perehtymässä ja ottamassa kantaa ja näyttämässä vihreää valoa

tiedän että nuorten yhteiskuntatakuusta on puhuttu ja sillä on joitakin asioita saatu eteenpäin mutta tämä sektori on vielä käsittelemättä

arvoisa puhemies

tästä vuodesta on tulossa jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi

ajoneuvo ja polttoaineveroa korotetaan sähkö ja muita energiaveroja korotetaan

myöhemmät ongelmat kuten lasten huostaanotot mielenterveysongelmat rikollisuus kouluttamattomuus ja toimeentulo ongelmat kärjistyvät vanhempien toimeentulo ongelmien lisääntyessä

huomionarvoista on myös se että silloin kun nykyinen valtiovarainministeri antti rinne pyrki puolueensa johtoon ja ministeriksi hän puhui paljon siitä että jos hänet valitaan tieinfraan panostetaan lisää

liikenteeseen ja etenkin ammattiliikenteeseen kohdistuu taas kohtuuttomia veronkorotuksia jotka rokottavat kuljetusalan jo entuudestaan kannattavuuden kanssa painivia

l kuljetusala on kapeata leipää

arvoisa puhemies ammattiliikenteelle pitäisikin pikaisesti saada käyttöön dieselveron palautusjärjestelmä kompensoimaan kohonneita kustannuksia

vaikka ajat ovat huonot ja etenkin pienituloisilla on euro tiukalla silti jälleen kerran hallituksen tekemät veronkorotukset ja säästöt kohdistuvat erityisesti pienituloisiin

tämän lisäksi suomalaisyritysten kilpailukyky paranisi ja uuden teknologian kehittäminen lisäisi vientimahdollisuuksia

politiikka on valintoja ja hallituksen arvomaailma on kyllä tullut tällä hallituskaudella selväksi

kannatan edustaja kivelän tekemää epäluottamuslause esitystä

arvoisa puhemies

meillä pohjois karjalassa on kaksi on yksi avovankila ja yksi normaalivankila

valtaosaltaan se rahoitus painottuu pitkälti tänne etelä suomen verkoille

tietysti on ymmärrettävää että täällä on myös liikennettä ja tarvitaan näitä asioita mutta näkisin että erittäin tärkeää olisi myös huomioida muu maa ja ennen kaikkea alempi tieverkko

sitten toinen asia

onko näiden seurantaan mietitty esimerkiksi joku sirujärjestelmä tähän niin että nämä olisivat helpommin kontrolloitavissa ja myös nämä vangit ajattelisivat sen jälkeen kun siviiliin pääsevät että ovat tiukemmassa seurannassa senkin jälkeen kun rikos on sovitettu

haluaisin kysyä vielä kun kehitys ja kasvuhankkeissa oli näitä tiettyjä kohteita ja esimerkiksi meillä joensuussa on raatekankaan eritasoliittymä tästä kohteesta

kunnat kilpailevat nyt työvoimasta palvelujen rahoitusvaikeudet vain kasvavat kun väestö ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee

hyvätuloiset käyttävät suurelta osin työterveyshuoltoa ja yksityislääkäreitä siinä missä köyhät ja työttömät kärsivät julkisen terveydenhuollon ongelmista

arvoisa puhemies

minä myöskään en puutu kuin tähän vastalauseasiaan

ympäristöasiat ovat tärkeitä se on selvä ja on hyvä että niitä myös sitten lain puitteissa ollaan järkeistämässä ja laittamassa oikeaan muotoon

lääkäripula on ongelma niin pienissä kuin isoissakin kunnissa

arvoisa puhemies

ellei sitä haluta kokonaan poistaa

silloin kun tätä uudistusta lähdettiin tekemään hallitus lupasi kompensaatiota näille paikkakunnille mistä lakkautuvat nämä varuskunnat

jos espoon terveyskeskuksiin ei riitä lääkäreitä vaikka kyse on pääkaupunkiseudusta ja kunnan väestöpohja on suuri kuinka voidaan olettaa että terveyskeskuslääkäreitä riittäisi syrjäseuduillekin

valiokuntaryhmämme mielestä tämä täsmällisempi sääntely ei kuitenkaan ole mahdollista kyseisen alueen lakisääntelyssä käytettävällä sääntelytavalla

kysyisinkin ministeri haglundilta mikä on nyt tilanne maa alueiden ja rakennusten ja niiden kohtaloiden osalta mitä tapahtuu ja missä suhteessa

julkisten terveyspalveluiden tarjoajien tulisi kehittää toimintaansa myös siinä määrin että he saisivat palkattua tarpeeksi motivoitunutta henkilökuntaa ja että työntekijöiden vaihtuvuutta ja keikkatyöläisyyttä saataisiin hillittyä

toisaalta valiokuntaryhmämme näkee varsin lyhytnäköisenä politiikan tekemisenä sen että nykyinen voimassa oleva ympäristönsuojelulaki ei sisällä minkäänlaisia korvaussäännöksiä niille toimijoille joilta lupapäätös turvetuotannon harjoittamiseen evätään

arvoisa puhemies

palveluiden ulkoistamisessa on omat ongelmansa

ulkoistamisen jälkeen yrityksen on helppo nostaa hintoja mikäli kilpailua ei ole

sama pienituloisten kurittaminen ja rikkaiden suosiminen jatkuu hallituksen osalta niin kuin edellisinäkin vuosina mitä nyt nähtiin osinkoverouudistuksessa hallituksen korjauksien jälkeenkin

mikä minua jäi osinkoverouudistuksessa kaihertamaan on se että tässä suosittiin ainoastaan osakeyhtiöitä ja avoimet ja kommandiittiyhtiöt jätettiin kokonaan uudistuksen ulkopuolelle

kunnallinen itsehallinto ja ratkaisuvalta on keskeistä säilyttää vastaisuudessakin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ja nämä ovatkin vain siirtorahoja eli samaan aikaan kun tieverkon tilannetta yritetään hieman helpottaa väylät kärsivät asiassa

arvoisa puhemies

kun täällä on arvosteltu paljolti perussuomalaisten vaihtoehtoa niin me esitimme tuossa ryhmäpuheenvuorossa viiden kohdan ohjelmapaketin ja haluan sieltä vielä nostaa energiapakettimme asian

kuntien määrä ei poista sitä ongelmaa että suomessa on hyvin ja huonosti menestyviä alueita tai vähän ja paljon asuttuja alueita

energiapakettimme tarkoituksena on energiapolitiikkaa järkeistämällä saada vaihtotase vientisektorin kilpailukyky sekä ympäristö kuntoon

parantaisimme verotusta sekä tuki ja lupapolitiikkaa järkeistämällä kotimaisen energian kuten turpeen ja pienpuun energia asemaa suhteessa kivihiileen ja muuhun tuontienergiaan

en kiistä sitä etteikö tulevaisuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaista että kuntaliitoksia tehdään mutta ne täytyy tehdä siten että kaunis elävä maaseutumme pikkukaupunkeineen otetaan huomioon ja nähdään osana tulevaisuutta ei menneisyyttä

suuret kaupungit eivät yksin ole vastaus ongelmiimme

kunnan rajalla elävien elämä vaikeutuu kun palvelut karkaavat kaupunkikeskuksiin ja reuna alueet jätetään yksin autioitumaan

tämä vaikeuttaa ihmisten elämää tavallisten asioiden osalta ja etäisyyksien kasvaessa luo lisäkustannuksia kuten esimerkiksi kaupassa ja koulunkäynnin tai terveyspalveluiden osalta

miten voi olla että esimerkiksi espoolla joka on ideaalisen kokoinen kunta on sama ongelma kuin joensuulla nimittäin lääkäripula

mikä kuntien toiminnassa mättää niin pahasti että ne eivät saa palkattua tarpeeksi lääkäreitä jotta ihmiset saisivat ajoissa riittävän hyvää terveyspalvelua

vaikka hallitus niputtaisi kaikki pohjois karjalan kunnat yhteen se ei poista sitä tosiasiaa että siellä asuu enemmän ikääntyviä kuin nuoria ihmisiä